liitosten jälkeen kuntien omistuksessa olleet kiinteistöt ovat usein siirtyneet ulkopuolisten hallintaan ja vuokrat on muutettu markkinahintaisiksi

näiden toimenpiteiden jälkeen ei yhdistyksillä ole enää ollut varaa vuokrata tiloja toimintaa varten koska toiminta perustuu lähes yksinomaan vapaaehtoistyöhön

olen nyt kuunnellut puolisen vuotta näitä puheenvuoroja täällä salissa

valitettavasti olen havainnut että enemmän esillä on ollut se kuka on sanonut vuosi kaksi tai kauemminkin sitten jotain täällä tai lehtien palstoilla eikä esimerkiksi ervv sopimusmuutoksista keskusteltaessa puhuttu siitä mitä asia oikeasti sisälsi ja millaisia seurauksia tehdyllä päätöksellä mahdollisesti tulee olemaan

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä ministeri guzenina richardsonin kanssa

esityksen mukaan ulkomailla oleskelulupa asioihin liittyviä tiettyjä tehtäviä voitaisiin antaa toisen schengen valtion edustustolle tai ulkoiselle palveluntarjoajalle

oleskelulupiin liittyy kuitenkin paljon kansallista sääntelyä

esityksen tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia tapoja nykyiselle järjestelylle ja mahdollistaa oleskelulupahakemuksiin liittyvien menettelyiden järjestämiseksi yhteistyömalleja

esitetyt vaihtoehtoiset menettelyt mahdollistaisivat sen että suomi voisi yksittäisissä maissa ryhtyä tekemään yhteistyötä toisen schengen valtion kanssa

sen verran kommenttina että meidän ryhmä ei tällä laajuudella ole ollut äänestämässä puoluetuen pienentämisestä ja jos semmoinen mahdollisesti tulee varjobudjetissa niin oletan sitten myöskin teidän puolueenne olevan tämän leikkauksen takana kun semmoinen esitys tulee

tarkoittaisiko se suomen edustustojen toimipisteiden tai henkilökunnan määrän vähentämistä edelleen

jo nyt ihmiset ovat eri kunnissa eriarvoisessa asemassa johtuen kuntien erilaisista taloustilanteista esimerkiksi siinä millaisia neuvolakäyntejä eri kunnissa on

arvoisa puhemies

suomalaista yrittäjyyttä ja työllisyyttä pitää nyt tukea siitä me kaikki olemme yhtä mieltä

olisinkin kysynyt työosuuskunnista

osuuskunnassa työtön on voinut aikaisemmin kokeilla yrittämistä säilyttäen silti palkansaajan aseman jolloin työttömyysturva pienenee itse ansaittua euroa kohden mutta ei lopu kokonaan kuten käy jos henkilö määritellään yrittäjäksi

lakia asiasta ei käsittääkseni ole muutettu mutta ministeriö on viime vuonna antanut te toimistoille ohjeistuksen koskien työosuuskuntalaisen työttömyysturvaa

hallitus lupaa kehysselonteossa käynnistää toimintaohjelman jolla vähennettäisiin kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita

nyt vaikuttaa siltä että te toimiston käytännöt ovat ministeriön ohjeistuksen myötä muuttuneet ja eroavat tällä hetkellä toisistaan

voiko työtön edelleen tehdä työtä osuuskunnan kautta ilman että asema palkansaajana vaarantuu ja oikeus työttömyysturvaan silti säilyy ja miten varmistetaan ettei te toimistoissa tulkita lakia ja ministeriön ohjeistusta eri tavoin jolloin kansalaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan

erityisesti päijät hämeestä on tullut tällaista viestiä

myös aikaisempi kouluihin merkittävästi vaikuttanut lakimuutos koulunkäynnin tukipalveluista on jäänyt opettajien ammattiliiton teettämän tutkimuksen mukaan resurssien puutteessa toteuttamatta

erityistukea ei ole lain hengen mukaisesti pystytty kunnissa rahanpuutteen vuoksi toteuttamaan ja liian moni erityisoppilas jää edelleen ilman asianmukaista opetusta tai tukea

kehyspäätöksestä on syytä nostaa esille myös julkisuudessa vain vähän esitelty eun potilasdirektiivi joka toimeenpannaan kansallisessa lainsäädännössä ensi vuoden alusta

asiantuntijoiden mukaan se tulee perusteellisesti muuttamaan nykyistä järjestelmäämme mutta silti ei sitä ole otettu mukaan valmisteilla olevaan sote uudistukseen

arvoisa puhemies

tämän esityksen mukaan valtiovarainministeriössä ennustetoiminnasta vastaavan osaston päällikkö ratkaisisi itsenäisesti esittelystä asiat jotka koskevat valtion talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnittelun perustana olevia makrotalouden kehitystä koskevia ennusteita

positiivista on se että opintotuki sidotaan indeksiin ensi vuoden elokuusta alkaen

suurin osa lausunnonantajista ei ottanut kantaa ennustetoiminnan riippumattomuuteen ja muutama lausunnonantaja ei pitänyt selvänä että valtiovarainministeriöön sijoitettu ennustetoiminta täyttäisi riippumattomuuden vaatimukset

arvoisa puhemies

kuten edustaja mustajärvikin totesi niin poliittisten päättäjien pitää saada mahdollisimman laaja kuva talouden tila nyt keskustelu on päätetty asia lähetetään tilanteesta

äkkiseltään voisi kuvitella että valtiovarainministeriön rahoitushaasteet löytyisivät kotimaasta kriisejä kun täällä ainakin totisesti on

kyllä meidän täytyy varmasti peiliin katsoa täälläkin nimittäin yleensä kansainvälisen lainsäädännön valmistelua ja vaikuttamista tehdään jo aikaisessa vaiheessa esimerkiksi kelan asiantuntijat tekevät yhteistyötä sosiaali ja terveysministeriön asiantuntijoiden kanssa

tämän yhdistelmälupadirektiivin osalta kelan asiantuntijat ovat olleet mukana tällaisessa työryhmässä jonka yhtenä osana yhdistelmälupadirektiivin implementointi oli

minun mielestäni hallituksen olisi pitänyt tässä toimia vähän napakammin ja pontevammin jotta emme olisi nyt tässä tilanteessa että pelkäisimme mikä on meidän sosiaaliturvan tulevaisuus

entä miten käy kodinomaisten sotilaskotien eli sotkujen antaman henkisen voimavaran

yksikköinä siellä ovat hämeen ratsujääkäripataljoona puolustusvoimien urheilukoulu huoltokoulu sotilasmusiikkikoulu ja puolustusvoimien varusmiessoittokunta sekä lääkintäkoulu

hallituksen hallituksella tuntuu oleva usko markkinaehtoiseen kilpailuun yleinen asevelvollisuus on keskeinen osa suomen puolustusta

hennalan varuskunta tarjoaa siis lähellä helsinkiä koulutusta jolla saadaan ministeri wallinin toivomia monipuolisen koulutuksen omaavia laadukkaita ja moukarikykyisiä varusmiehiä jotka muodostavat isku suoritus ja toimintakykyisen armeijan

riisi tai huoli siitä että markkinoiden keskittymisestä maamme puolustamisen mahdollistavat yleinen asevelvollisuus ja koordinoinnin kaventuminen on näköpiirissä onko ministeriöllä koordinointiin riittävät resurssit jotta koko suomi hyvin koulutettu reservi

arvoisa puhemies

myös vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan

tällaiset pitkät paikalliset perinteet ovat omiaan lisäämään myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen innokkuutta ja se jos mikä on mittaamattoman arvokasta

maanpuolustuskoulutusyhdistys mpk on viime vuosina paikannut myös puolustusvoimien kertausharjoituksissa ollutta vajetta

arvoisa puhemies

selkäleikkauksesta seurasi kokovartalohalvaus josta jäi hermojuurivaurio jalkaan eikä henkilö pysty jatkuvien kipujen vuoksi istumaan seisomaan tai edes makaamaan pitkiä aikoja kerrallaan

ilmarinen kuitenkin tyrmäsi koulutussuunnitelmassa esitetyn toiveen päästä artesaanikoulutukseen ja aloittaa sen jälkeen yrittäjänä

virkailijan mielestä suunnitelma ei ollut tarkoituksenmukainen ja tämä oli suositellut hakemista osa aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle

arvostettu ministeri ihalainen miten osatyökykyisten työllisyyttä voitaisiin parantaa niin että myös eläkevakuutusyhtiöissä nähtäisiin osatyökykyisten henkilökohtaiset mahdollisuudet ja ominaisuudet tulla takaisin veroeuroja tienaamaan

arvoisa puhemies

tämän päivän hokema on pidentää työuria

työuratakuu on neliosainen työkalu jonka tarkoituksena on edesauttaa työkykyisten ja työhaluisten ikääntyneiden työuran jatkumista eläkeikään saakka

markkinoilla ei kuitenkaan yksikään järjestelmä sellaisenaan sovellu käytettäväksi suomen vaaleissa tai neuvoa antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä vaan vaaditaan monien teknisten ja toiminnallisten yksityiskohtien selvittämistä ja ratkaisemista

arvoisa ministeri olisinkin kysynyt

arvoisa puhemies

miten tätä nettiäänestyksen käyttöönottoa jatkossa edistetään ja löytyykö siihen tarvittavaan kehitykseen tarvittavaa rahaa

viimeisen vuosikymmenen aikana käytännössä kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk sektorille ja ennen kaikkea pieniin alle viiden henkilön yrityksiin

on kansalaisten etu että yhdessä rakentavasti mietimme tässä salissa ja valiokunnissa miten saamme työllisyyttä nostettua ja työttömyyden nousun katkaistua

työtä tekemällä saamme kerättyä kipeästi kaivattuja veroeuroja joilla me rahoitamme hyvinvointiyhteiskuntamme palvelut

arvoisa puhemies

valitettavasti hänellä ei ole tuluskukkaron nyörien avaimia joilla toiminta voitaisiin turvata ja toimintaa kehittää

arvoisa ministeri rinne totesitte tänään debattiosuudessanne että turvakotien tekemä työ on niin tärkeää että sen rahoitus on jollakin tavalla turvattava

arvoisa puhemies

nyt tämä hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

arvoisa ministeri rinne löydätte lähes tuon puuttuvan summan suomen pankin eräiden sijoitustuotteiden siirrosta kreikan valtiolle

esityksellä pannaan täytäntöön niin sanottu yhdistelmälupadirektiivi joka koskee kolmansien maiden kansalaisille maassa oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää lupaa sekä heidän yhdenvertaista kohteluaan

kolmansista maista tulevat työntekijät pääsevät työnteon perusteella asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin edellyttäen että työskentely on tosiasiallista ja aitoa ja että työntekijän ansiot kuukaudessa täyttävät työttömyysturvalaissa säädettyä palkkaa koskevat edellytykset

kiitos

direktiivin täytäntöönpanon arvioidaan lisäävän maksettavien lapsilisien määrää noin miljoonalla eurolla

eräs suomalainen naismeppi kertoikin että puolassa mainostetaan suomeen töihin tuloa ja kaupan päälle saa vielä lapsilisää

liikennehanketoiveita on paljon ja käsittääkseni niillä pyritään kohentamaan kokonaisvaltaisesti kyseisen alueen hyvinvointia ja työllisyyttä

hanke toisi toteutuessaan uutta kasvua ja työpaikkoja laajalle alueelle myös päijät hämeen ulkopuolelle